sen takia on erittäin hyvä että monissa kunnissa esimerkiksi omassa kotikaupungissani on otettu nyt käyttöön se että kouluista ja terveyskeskuksista voidaan ohjata sitten tätä hyvää ruokaa sitä tarvitseville

tämä on erinomaisen hyvä asia

itse haluaisin korostaa erityisesti sitä erityisyyttä mikä meillä on kasvattaa elintarvikkeet kesäisessä valossa auringossa ja miten marjat sekä metsämarjat että puutarhamarjat tästä voivat hyötyä

samoin myöskin voisimme erityisesti ryhtyä miettimään miten voisimme saada yrteistä entistä paremman vientituotteen

arvoisa puheenjohtaja

toki me kaikki olisimme huomattavasti onnellisempia että tämä saantomme olisi pysynyt entisenä ja erityisesti itä ja pohjois suomessa olisimme tätä mieltä

mutta näihin maksatuksiin ja hallinnointiin

pidän tärkeänä sitä että tulevalla rakennerahoituskaudella tämä alueellinen päätöksenteko säilyy

arvoisa puhemies

mutta kuten sanottu se ei yksin riitä

tarvitaan voimavarojen siirtämistä esimerkiksi juuri niin kuin tässä sanottiin tietojärjestelmiä kehittämällä sinne palvelujen piiriin

tämän yksityistämisen kautta sitten ne ovat ikään kuin valuneet tuon näin isoihin kansainvälisiin yrityksiin yritysten omista toimistaan niin että ne omistetaan isojen kansainvälisten yritysten toimesta ja sitten lopputuloksena on ollut se että hinnat nousevat

miten tätä aiotaan ohjata valtiovallan taholta että hinnat saadaan pidettyä kurissa hyvät palvelut turvattua ja tätä kautta sitten varmistettua se että tämä kestävyysvaje semmoisenaan kuin se näyttää olevan ei toteudu

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit esittivät viimeksi tänään omia vaihtoehtojaan nimenomaan siihen että työpaikkoja saataisiin suomeen lisää eli näitten meidän järkihankkeitten kautta

kun hallitus ensin leikkaa budjetista määrärahat ja sen jälkeen ilmoittaa että tulee uudistuksia tässä työllisyysmäärärahan osalta se tarkoittaa sitä että noin kolmannes siitä rahasta on laitettu budjettiin joka olisi ely keskusten mukaan sinne tarvittu

perusteluna sanotaan se että koska hallitus uudistaa työttömyysturvaa koska hallitus uudistaa tukityöllistämistä niin sen takia tätä koko rahaa ei sinne laiteta

samoin tehdään nuorisotyöllisyyden osalta

voitaisiin esimerkiksi suoraan ottaa jo oppia pohjois karjalasta ja pohjois savosta jossa on erittäin hyviä tuloksia nuorisotakuun osalta

sen lisäksi pitää ilman muuta tehdä hakevan nuorisotyön keinoilla sellaisia asioita että nuoret eivät syrjäänny

arvoisa puhemies

mitä kautta ministeri ajattelette että tämmöinen tieto ja ehkä osaamisen päivittäminen sitten viedään sinne käytännön metsätalouteen

erityisesti ilmastopaneelitutkimusten mukaan tarvitaan enemmän järeää puuta sahateollisuuden käyttöön joka tätä kautta sitten myöskin pitäisi tämän hiilen pidempään tässä kierrossa

mutta se mitä me tarvitsemme on se että otamme tämän edelläkävijyyden nimissä myös suomessa käyttöön ympäristöteknologiaa jätehuollon osalta energian osalta liikenteen osalta rakentamiseen ja hyvinvointiin liittyvissä kohdissa koska kun otamme näitä käyttöön omassa taloudessamme on ne myöskin huomattavasti helpompi saada vientiin mukaan

eli tässä on kaikki mahdollisuudet päästä siihen että kun luomme tällaisen näihin megatrendeihin perustuvan cleantech vientistrategian niin sillä saadaan suomea nousuun

mutta kuten sanoin meidän on otettava näitä myös käytännössä omassa taloudessamme käyttöön ja niinpä pidänkin erittäin hyvänä sitä että tulevaisuusvaliokunta on hyvin konkreettisia askeleita ottanut omassa mietinnössään muun muassa esittämällä että itä suomen yliopiston osaksi perustettaisiin puuyliopisto joka kokoaa ja yhdistää puuraaka aineeseen liittyvän kansallisen ja kansainvälisen osaamisen

tämä on hyvä konkreettinen esitys siitä miten tällä yhdellä alalla voimme tehdä mittavia askeleita tulevaisuuteen

tähän samaan asiaan itsekin aioin puuttua

tuolla valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostossa kuultiin asiantuntijoita ja myöskin sen vuoksi tämä painotus eli ennaltaehkäisy nimenomaan eri toimijoitten yhteistyöllä lastensuojelussa tuli siellä vahvaksi teemaksi

asiantuntijakuulemisissa todettiin että hyvinkin pienellä voimavarojen lisäyksellä saadaan aikaan tuloksia nimenomaan kun tehdään työtä moniammatillisesti ja aivan keskeistä on se että päivähoito terveydenhuolto neuvola koulutoimi tekevät tätä yhteistyötä

tässä puheeksi ottaminen on se keskeinen asia

arvoisa puhemies

nyt ihmettelenkin sitä että tällä viikolla uutisissa tuli tietoa siitä että lääkärit eivät hyvinkään usein ilmoita lasten pahoinpitelytapauksista poliiseille

kuulun junapuolueeseen ja sen takia pidän erittäin hyvänä tätä linjausta joka tässä liikennepoliittisessa selonteossa on otettu

nopeita junayhteyksiä pitää kehittää ja tätä varten täytyy myöskin investoida raiteisiin ja siihen että yhä sujuvammin voidaan liikennöidä raiteilla

miten sinne arjen elämään arjen työelämään saadaan sellaista osaamista että tämä puheeksi ottaminen asioihin tarttuminen tulee siellä merkittäväksi osaksi tätä työtä ja tämä moniammatillisuus voi toteutua

haluaisin vielä kiinnittää huomiota siihen asiaan minkä edustaja harakka otti tuossa omassa puheenvuorossaan esille eli siihen että kun työttömyys pitkittyy niin silloinkin kun työvoiman tarve kasvaa työttömyys pysyy korkealla tasolla

myöskin liityntäliikenne täytyy saada sujumaan eli tämä joukkoliikenne runkona rautatie on se mikä meidän on hyvä pitää visiona mielessä

se johtuu juuri siitä että ei ole ollut näitä aktivointitoimenpiteitä joilla työttömän taidot ja koulutus on voitu pitää sillä tasolla että hän voi ottaa sitten työtä vastaan

siitä on täällä puhuttu

arvoisa puhemies

mutta nyt kun tässä hallituksen esityksessä ja valiokunnan käsittelemässä lakiesityksessä on kysymys siitä että miten euroopan unionin sisällä alueiden välillä ja rajat ylittävästi voidaan tehdä alueellista yhteistyötä niin se on vähemmän tunnettua

sen takia nyt pitää ottaa todella vakavasti se että työttömyyden pitkittyminen estetään niin aivan erityisesti nuorilla kuin kaikilla muillakin että meillä on sitten sellaista työvoimaa joka on mahdollinen ottamaan työpaikkoja vastaan kun saamme taloutta nousuun

mutta sillä on vissi sijansa euroopan unionin yhteistyössä ja toivoisin että sitä tunnettaisiin hieman enemmän

tässä yhteydessä on sanottava myöskin että se keskustelu mitä kotouttamisesta käytiin tuossa alkuiltapäivästä on myöskin erittäin tärkeä ymmärtää tätä näkökantaa vasten

tämähän mahdollistaa aluelähtöisen yhteistyön euroopan unionin sisällä niin että eri alueet esimerkiksi suomessa voivat tehdä yhteistyötä joittenkin muitten alueitten välillä euroopan unionissa

eli se on hyvin paljon tällaista ihmisiltä ihmisille tehtävää yhteistyötä

rajat ylittävä yhteistyöosuus tässä alueiden välisessä yhteistyössä on tärkeä itämeren yhteistyön kannalta

tämä aluelähtöisyys osoittaa juuri sitä että esimerkiksi koko tällä itämeren keskisen yhteistyön alueella on varsinais suomen liitto se joka huolehtii tästä koordinoinnista ja sen yhteistyön eteenpäinviemisestä

sitten toinen osa tätä rajat ylittävää yhteistyötä on eun ulkorajoilla tehtävä yhteistyö joka ei sinänsä tähän lakiesitykseen kuulu mutta samojen ideoiden puitteissa tämä rajat ylittävä yhteistyö eun ulkorajojen puitteissa on esimerkiksi itä suomessa erittäin tärkeätä ajatellen yhteistyötä venäjän

yleiskeskusteluun compact

toki myönnän että joitakin hyviäkin ja tehokkaita kuntayhtymiä on mutta vaikka ne toimisivat kuinka tehokkaasti tämä demokratiavaje on siellä ja siitä ei pääse yli eikä ympäri

eli kuntalaiset eivät tiedä ketkä heidän puolestaan päätöksiä tekevät usein ei myöskään peruskuntien valtuustoissa tiedetä mitä päätöksiä kuntayhtymissä tehdään ja tämä on omiaan lisäämään sitä että kuntayhtymissä ei tämä kustannustietoisuus ole samanlaista kuin peruskunnissa

kaavoitushan on erittäin tärkeä prosessi siinä on isot taloudelliset ympäristölliset ja yhteisölliset arvot kyseessä ja on tietysti äärimmäisen tärkeätä että nämä kaikki otetaan huomioon ja nämä prosessit ovat avoimet ja kaikilla on oikeusturva tämä pitää varmistaa nyt kaikissa tilanteissa

tästä varmasti meillä kaikilla on paljon esimerkkejä että hyvinkin usein tulee yllätyksenä sinne kunnan budjettiin se että joudutaan näitä ylityksiä hyväksymään ilman että on mitään päätöksiä siellä kunnassa itsessään tehty

tästä syystä on äärimmäisen tärkeää myöskin se että tulevaisuudessa kun tätä aluehallintoa ollaan uudistamassa varmistetaan että nämä prosessit ovat siellä edelleen mukana ja että meillä otetaan myös valtakunnalliset intressit huomioon alueiden kaavoituksessa

olen nyt hiukan hämmästynyt ja ehkä hieman myöskin ihmettelen sitä että oletetaanko täällä että tämä uusi tilanne mahdollistaisi sen että vuotoksen allas voitaisiin sitten maakuntakaavan päätöksellä rakentaa

kyllä kai valtakunnalliset tavoitteet kuitenkin otetaan huomioon ja myöskin korkeimman hallinto oikeuden päätökset

mutta haluan todellakin korostaa sitä että samanaikaisesti kun vahvistusmenettelystä luovutaan ei voida lähteä siitä että myös valitusmenettelyjä rajataan

tämä sosialidemokraattien vastalause lähtee juuri näistä asioista että harkitsemme tulevaisuudessa niitä asioita jotka voivat tätä avoimuutta ja oikeusturvaa heikentää jos niitä ei oteta huomioon

minun mielestäni on äärimmäisen tärkeätä että tällaisissa asioissa joissa on isot yleiset intressit ja saattavat olla myös yksityiset intressit hyvin kovat on selkeät säädökset joitten mukaan toimitaan

arvoisa puhemies

varmasti voimme olla kaikki yhtä mieltä siitä että muilta osin kuin turpeen osalta tämä on ihan selvästi lainsäädäntöä joka on hyvinkin teknistä

keskipitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa sitä että miten me saamme niistä innovaatioista joita suomessa tehdään työpaikkoja sellaisiin yrityksiin joitten tuotteilla on aitoa kysyntää maailmalla

ainoastaan tällä tavalla me voimme luoda pitävän pohjan suomen taloudelle ja saada verotuloja hyvinvointivaltion parantamiseksi ja siihen että säilymme edelleen maailman kilpailukykyisimpänä taloutena nimenomaan innovaatiotoiminnan ansiosta koska me tarvitsemme panostuksia koulutukseen tutkimukseen ja vain tätä kautta me voimme tässä globaalissa kilpajuoksussa pärjätä

täällä ovat keskustan edustajat vaatineet että se pitää järjestää niin että kermankuorintaa ei pääse syntymään eli niiltä jotka saavat supervuoroja täytyy myös edellyttää että he ottavat sitten näitä vähäliikenteisiä vuoroja

arvoisa puhemies

on totta että meillä suomessa ja muualla missä on havumetsävyöhykettä puun käyttö on hyvin erilaista kuin sellaisissa osissa esimerkiksi eurooppaa tai maailmaa missä on erilainen metsä ja erilainen käyttötarkoitus ja luonnollisesti sitten huomattavasti vähemmän sitä puuraaka ainetta

täällä ministeri sanoi että voidaan tarkastella tällaista mallia

ei ole millään tavalla selvää että sitten kun sitä tarkastellaan niin nämä yritykset jotka tätä korvaavaa liikennettä haluavat järjestää suostuisivat tällaiseen menettelyyn

jos on kysymys jostain käytännön asiasta niin ehkä se ymmärrettäisiin että tuo pidennys olisi vaikka vuosi jolloin tätä voitaisiin hakea ja ei varmasti olisi kovinkaan suuri ongelma jos esimerkiksi näitä pieniä turpeennostoaloja olisi hyvin harvakseltaanisimme näitä näyttää jäävän turpeen nosto harvakseltaan mutta jos niistä muodostuu jollekin alueelle esimerkiksi isoja alueita lähekkäin olevista pienistä turpeennostoalueista niin miten tähän sitten suhtaudutaan

metsä ja sen moninaiskäyttö ja puun uudet käyttömuodot ovat luonnollisesti niitä missä me näemme tulevaisuutta suomessa ja meidän markkina alueemme on euroopassa hyvin pitkälti

mitä sitten tehdään kun meillä ei ole enää sitä perusliikennettä kun se on lakkautettu

suomella on mahdollisuuksia nousta nimenomaan työpaikkojen lisäämisessä muun muassa biotalouden peliteollisuuden ja digitalouden osalta

on erittäin tärkeää muistaa myös silloin että kaikkea rautatieliikennettä ei esimerkiksi voi korvata bussiliikenteellä

tämä on nyt hyvin akuuttia meillä biopolttoaineiden osalta ylipäätänsä tämän biotalouden osalta

meillä on nyt erittäin hyvä mahdollisuus tähän kun maailman talousfoorumi on rankannut meidät maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi mutta yhtenä esteenä on se että näistä innovaatioista ei kuitenkaan synny työpaikkoja

kysymys on kuitenkin aikamoisesta vesiensuojeluasiasta niin kuin tiedetään tässä turpeennostossa

meidän on tehtävä enemmän työtä sen eteen että meillä on strateginen lähestymistapa siihen että katsomme hyvin pitkällä aikavälillä sen mitkä ovat niitä keskeisiä asioita joihin haluamme vaikuttaa joihin haluamme tehdä muutosta etsimme sitten ne kanavat joitten kautta näitä muutoksia viedään läpi

sitten tässä on tietysti vielä sellainenkin puoli että ministeri on luvannut tämän näille yrittäjille ja se on sitten otettu tähän lainsäädäntöön ilman että minkäänlaista asiantuntijakuulemista tässä olisi toteutettu

minulla on kyllä se kokemus että kun tätä työtä tekee tietopohjaan perustuen ja on löytänyt ne oikeat kanavat myöskin sitten tämä ymmärrys tulee ja ymmärretään se että esimerkiksi biopolttoaineista kun puhutaan ei puhuta enää suomessa ensimmäisen sukupolven biopolttoaineista vaan ennen kaikkea niistä toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineista

miten tässä nyt on mietitty esimerkiksi sitä jos useita näitä pieniä turpeennostoalueita sattuu sitten jollekin vesistöalueelle ja minkälaista uhkaa se tuottaa tässä tilanteessa

pitäisin sitä jopa erittäin tärkeänä ja myöskin sitä että aluepoliittinen näkökulma on näissä rakentamiseen ja liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen liittyvissä hankkeissa myös mukana

nimittäin erityisesti itä suomessa työttömyysluvut ovat valitettavan suuria ja kaikkein rumimpia koko suomessa

kun me pidämme huolta hyvinvointivaltiosta julkisista palveluista ja koulutuksesta niin tässä tilanteessa ei missään tapauksessa voi lähteä siitä ajatuksesta että nyt olisi aika minkäänlaiseen yleiseen tuloveron kevennykseen

sen sijaan on tärkeätä että me huolehdimme kotimaisesta kilpailukyvystä mutta se tapahtuu parhaiten sillä tavalla että koetamme löytää tästä kehyksestä voimavaroja nimenomaan pienituloisimpien kotitalouksien tulojen lisäämiseen erityisesti pienituloisimpien lapsiperheiden päälle ettei koko perheiden etuloiden tulojen kasvattamiseen koska siellä jokainen sentti menee kulutukseen ja sitä kautta yhteiskunnan pyörien pyörittämiseen ja sieltä myöskin sitten näitä palvelutyöpaikkoja syntyy

meille on tärkeätä myös se että saadaan nämä rakenneuudistukset jotka ovat vireillä maaliin ja sellaiseen maaliin että niillä esimerkiksi sote uudistuksella toteutetaan sitä että kansalaiset saavat entistä paremmat palvelut niin että julkiset palvelut ovat tässä etusijalla ja niin että kansanterveys ja ennalta ehkäisevä työ ovat keskiössä

eläkeiän korottamisen tarpeesta ministeri rinne sanoi erinomaisestiel eli eläkeiän korottamisen tarpeesta sanoi erinomaisesti että kyse ei voi olla pelkästään siitä että alaikärajaa korotetaan vaan ennen kaikkea kysymys on siitä että työuria jatketaan nykyisestä ja se tapahtuu ennen muuta kehittämällä työelämää niin että ihmiset jaksavat siinä enemmän

arvoisa puhemies

täällä kysyttiin sitä onko arvioitu vaikutuksia miten kuntien reuna alueiden käy kuntauudistuksessa

se on varmasti erittäin tärkeää ottaa selville mutta itse olisin myöskin huolestunut siitä miten näille reuna alueille kään näyte epäili käy sellaisille kunnille jotka ovat maaseutumaisia kuntia ellei tätä kuntauudistusta tehdä ja ellei näitä laajempia isompia vahvempia peruskuntia saada aikaan

kysymys on siitä miten suomalaiset yritykset saavat omia tuotteitaan vietyä euroopan unionin markkinoille ja sitä kautta parannettua työllisyyttä suomessa ja tuotua veroeuroja hyvinvointivaltion palvelujen parantamiseksi

nimittäin näillä reuna alueilla tai maaseutumaisissa kunnissa nämä ongelmat ovat jo huomattavasti pidemmälle menneet kuin kaupunkimaisissa kunnissa eli väestön ikääntyminen palvelujen saatavuus

eli tästä on kysymys euroopan unionissa ei

kunnissa tehdään päätökset miten palveluverkko tehdään ja millä tavalla taataan sitten lähipalvelut kaikille kuntalaisille tasavertaisesti

myöskin minun ajatukseni ovat tämän soten ympärillä erityisesti sen vuoksi kun pohjois karjalassa tämä siun sote on lähes valmis ja tämän syksyn aikana vielä valtuustoissa asia on päätöksessä

rakennamme sinne tätä sote mallia siltä pohjalta mitä edellisen hallituksen työn tuloksena ja itse asiassa koko eduskunnan työn tuloksena saatiin aikaiseksi

kysynkin nyt ministeriltä sitä millä tavalla sitten näihin hallituksen uusiin ajatuksiin sovitetaan se työ mitä pohjois karjalassa on tehty

siellä on lähdetty liikkeelle julkinen edellä

millä tavalla nämä ovat nyt mukana tässä hallituksen tulevassa esityksessä

hallitus on saanut todella mittavan esityksen aikaiseksi kun suomen taloutta vakautetaan ja uutta kasvua haetaan

tämä neljän pilarin paketti eli talousarvioesitys joka varsinaisesti nyt on käsittelyssä mutta siihen liittyen myös lisätalousarvio rakennepaketti ja hallituksen kätilöimä työmarkkinasopimus ovat kaikki sellaisia sisällöllisiä asioita joita tähän suhdannetilanteeseen todella tarvitaan

siitä nimenomaan pitäisi olla kysymys miten saamme aikaan työpaikkoja kasvun kautta

arvoisa puhemies

varmasti mielellämme me kaikki antaisimme täällä oikeaa tietoa ja veisimme oikeaa tietoa eteenpäin mutta kun tämä tiedon saaminen on ollut niin ristiriitaista

arvoisa puhemies

minä kyllä uskon siihen että meidän parhaita valttejamme suomessa on se että me teemme hyviä laadukkaita ja sellaisia tuotteita jotka ovat ympäristön kannalta hyviä ja joilla viemme eteenpäin kestävää kehitystä ja sen pitää kyllä kestää se että me huolehdimme erilaisilla lupakäytännöillä ja muilla siitä että se tuotanto joka suomessa tuotetaan ei pilaa vesiä ei pilaa ilmaa eikä pilaa maaperää

suomessakin kuntien tehtävät poikkeavat monella tavalla esimerkiksi verrattuna pohjoismaihin joissa iso osa niistä tehtävistä joita kunnat hoitavat suomessa hoidetaan alueellisesti

ja nyt tänään on selvinnyt jos ymmärsin oikein että joka tapauksessa sitten velvoiteliikenne toteutetaan jos markkinaehtoista ei jollekin alueelle tule

ei tällaisella toiminnalla saada mitään pysyvää muutosta aikaan ja kasvua liikkeelle että alimitoitetaan budjetti ja sittenkin se budjetti joka on käytettävissä käytetään hyvin monenlaisiin asioihin eikä keskitytä siihen mistä sitä kasvua aidosti saataisiin aikaan

eli me emme voi tässä ikään kuin vertautua muihin

meidän on itse hoidettava tämä kuntauudistus sillä tavalla että turvaamme kuntalaisille ne palvelut jotka ovat kunnan perustehtävänä

sen takia ihmettelen miksi tästä voi syntyä niin iso keskusteluaihe kuntayhtymissä tai peruskunnassa

kyllä me tarvitsemme tähän myös lainsäädäntöä me tarvitsemme normeja me tarvitsemme lupakäytäntöjä ja silloin kun asia hoituu hyvin niin oikein hyvä asia

tässä hallituksen talousarvio ja lisätalousarvioesityksessä aivan erityisesti painotetaan kasvua ja työllisyyttä

eikö ole järkevämpi silloin rakenteita muuttaa niin että tämä päätöksenteko on sitten tämän demokraattisen kontrollin alla ja pystytään tehokkaasti tekemään päätöksiä

kun tuo budjetti jo myöskin on kasvua luova voidaan sanoa että tähän suhdannetilanteeseen kun työpaikkahävikkiä on selvästi olemassa ja työttömyys uhkaa tämä on erittäin hyvä täsmäelvytys

mielestäni hallitus on hyvin onnistunut näissä esityksissään nimenomaan oikeudenmukaisuusnäkökulmasta

pääministeri kertoi omassa puheenvuorossaan että suomen ongelmat ovat muun muassa liian vähäiset investoinnit ja liian heikko kasvupotentiaali

hyvätuloiset joutuvat maksumiehiksi ja pienituloisten asemaa helpotetaan

tähän minun mielestäni sopisi nyt se että pyrkisimme löytämään esimerkiksi tarpeellisten liikenneinvestointien aikaansaamiseksi sellaiset rahoituskeinot että näitä tiettyjä pullonkauloja saataisiin pois ja samalla myöskin esimerkiksi lisättäisiin asuntotuotantoa siellä missä meillä tarvitaan työvoimaa mutta meillä ei ole kohtuuhintaista vuokra asumista

tämä on paitsi oikeudenmukaista myöskin hyvää suhdannepolitiikkaa koska nyt tarvitsemme nimenomaan sitä että kotimainen kysyntä ei hyydy

on hyvä hehkuttaa pariisin ilmastosopimusta mutta samalla täytyy muistaa että toteutuakseen se edellyttää meiltä vielä paljon toimia

työelämän ja perhe elämän yhteensovittaminen se että opintotukea kehitetään kannustavaksi oppilashuoltoa kehitetään ja niin poispäin kaikki nämä ovat niitä tekoja joilla nuoria kannustetaan suoriutumaan opinnoista ja nopeammin työelämään

eli nyt olisi tärkeätä löytää sellaiset rahoitusmallit joilla tällaiset välttämättömät investoinnit joitten puute on tällä hetkellä este kasvulle saataisiin hoidettua

millä tavalla nyt sitten tätä hajavesineuvontaa aiotaan antaa

sen lisäksi että tältä siirtoviemärihankkeelta on nyt rahat loppu niin on myöskin tältä neuvonnalta

sen sijaan on aika erikoista että tässä tilanteessa kategorinen eläkeiän nostaminen otetaan ikään kuin ainoaksi autuaaksi tekeväksi ongelman ratkaisuksi kun me tiedämme että jo tällä hetkellä suomalaisessa työelämässä on sellaisia ongelmia että jos niitä ei ratkaista niin työurat eivät sieltä loppupäästä kasva vaikka muodollisesti eläkeikää nostettaisiin

toinen tällainen yksityiskohta on metsähallituksen julkiset hallintotehtävät ja siellä nämä työllisyysmäärärahat joita oli puoli miljoonaa ja joilla oli erittäin iso merkitys pohjois ja itä suomen nuorille

haluan aivan erityisesti tervehtiä ja kiittää niitä lisäbudjetin toimia joilla panostetaan rakentamiseen

mehän tiedämme että jokainen rakennustyöntekijä työllistää kolme muuta työntekijää muualla tuotannossa ja palvelussa eli rakentaminen ja erityisesti korjausrakentaminen ovat erittäin tärkeä osa täsmäelvytystä tässä vaiheessa

toivon myös että nyt kun kunnissa ovat selvityshenkilöt työssään kunnat todella paneutuvat kuntarakenteeseen siihen miten yhteistyöllä saadaan enemmän aikaan

luotan siihen että kuntavetoisesti myös tämä tärkeä rakenneuudistus saadaan hyvään päätökseen